tässä on merkittäviä eroja alueellisesti ja ikäluokittain muun muassa pohjanmaalla usein koettiin pienissä kunnissa että kunta on merkittävä osa paikallisidentiteettiä

seinäjokeen yhdistyivät muutama vuosi sitten nurmo ylistaro peräseinäjoki kaikki hyvin vahvoja alueellisen identiteetin paikkakuntia

tärkeämpää on se että voimme uudistaa rakenteet niin että palvelut toimivat ja se kotipaikka säilyy ja jokainen ihminen voi jatkossakin asua siellä rakkaassa kotipaikassaan

arvoisa puhemies

kiitos valtiovarainvaliokunnalle ja erityisesti sen kuntajaostolle ansiokkaasta työstä ja mietinnöstä ja puheenjohtajalle myös mietinnön keskeisimpien näkökohtien esittelystä

tähän luonnollisesti on vaikuttanut se että valtiontalouden sopeuttamistoimista johtuen valtionosuuksia on jouduttu leikkaamaan ja samoin verorahoituksen kasvu on hidastunut

tuota valtionosuuksien kasvua hidastavat valtiontalouden sopeutustoimet kuten tiedämme eli peruspalvelujen valtionosuutta on jouduttu alentamaan samoin opetus ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin ei ensi vuonna tehdä indeksikorotuksia

sen vuoksi meidän on tehtävä merkittäviä uudistuksia koko julkishallinnossa että pystyisimme lisäämään tuottavuutta ja palveluiden laatua näissä olosuhteissa missä rahoituksellisesti meillä on jo erittäin kireät ajat tällä hetkellä eikä juurikaan parempaa kehitystä ole jatkossa odotettavissa päinvastoin huonompaa

tiedämme että merkittävä syy siihen on myös se että työvoima tulee meiltä kaiken kaikkiaan vähenemään mikä vaikuttaa sekä julkisten palveluiden kysyntään että toisaalta myös työn tekemisen edellytyksiin suomessa ja se tarkoittaa sitä että merkittäviä uudistuksia tarvitaan

tosin taitaa olla neljäs välikysymys mihin itse vastaan nyt tämän asian tiimoilta ja en ole ihan varma kierrämmekö vähän kehää kuitenkin tässä keskustelussa

sen johdosta asetin reilu vuosi sitten työryhmän jonka tehtävä on kaiken kaikkiaan arvioida koko kuntien tehtäväkenttä ja tehdä myös ehdotuksia siitä miten kustannus ja vaikutusarviointia pitäisi kehittää

jos katsomme näitä kahden ja puolen vuoden takaisia puheenvuoroja joita silloin tässä salissa käytettiin niin voimme todeta että kenenkään ei ole tarvinnut arvoistaan ja aatteistaan luopua tämän keskustelun aikana ja sehän on tietysti hyvä asia

asiantuntijakuulemisissa on kyllä käynyt ilmi se että meillä on usein valtion puolella alimitoitetut arviot kustannuksista vaikutusarvioinnissa ei ole riittävästi työkaluja käytettävissä ja myös tilastoinnissa on heikkouksia

sinänsä on hyvä asia sekin että kaikki tässä salissa jakavat niin vahvasti huolen suomalaisen julkisen talouden tilasta ja näkevät välttämättömänä sen että meidän on tehtävä uudistuksia ja kaikki pitävät tarpeellisena sitä että julkiset palvelut voitaisiin tulevaisuudessa turvata

tällä hetkellä meneillään on myös kuntatilastoinnin kehittäminen ja se on tärkeä osuus siinä kun pyrimme lisäämään kustannustietoisuutta kunnissa ja kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta

tällä hetkellä kuntien palveluiden tuotannon kustannukset eivät välttämättä ole kovinkaan hyvin vertailtavia johtuen siitä että meillä on merkittäviä tilastointi ja talousarvioraportointieroja kunnissa

hallituksella on saman suuruusluokan tavoitteita asetettu seuraaville vuosille nimenomaan lukuisilla eri toimilla eli tiedämme että se vaatii hyvin paljon sekä rakenteiden uudistamista toimintatapojen uudistamista että myös sitä että velvoitteita ja tehtäviä kevennetään

tältä osin hallituksella on kuntarakenneuudistusta vauhdittava lainsäädäntö parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa

ministeri ja hallitus ansaitsevat kyllä kiitosta siitä että nyt hallitus on nostamassa puolustusvoimien määrärahoja edellisen hallituksen leikkauksia edeltäneelle tasolle

erinomainen oli myös varusmiesten saama korotus päivärahoihin

itse olen useamman vuoden toiminut myös kutsuntalautakunnassa ja tiedän että siellä näitä kunto ohjeita ja oppaita kyllä on jaettu mutta hyvin vaikea on enää saada motivoitua nuoria siinä vaiheessa liikkumaan ellei liikkuminen ole tullut tavaksi ennen sitä

tuossa edustaja maijala esitteli omaa taisi olla kuuden kohdan listaansa mitä asioita muun muassa pitäisi tehdä jotta saataisiin parannettua toimintaa ja tuottavuutta

mutta tähän ikäluokkien pienentymiseenkin liittyen kysyn ministeriltä onko ministeriö nyt viemässä eteenpäin komentaja kaskealankin esittämää ajatusta siitä että kutsunnat laajennettaisiin jatkossa myös naisille

kaiken kaikkiaanhan meillä on uudistettavana koko kuntalaki joka tulee tarjoamaan hallinnollisen ja taloudellisen raamin jonka sisällä kuntaa johdetaan asukkaiden demokraattisena yhteisönä kestävällä tavalla

kyllä voin itse olla hyvin vahvasti samaa mieltä muun muassa siitä kysymyksestä että täytyy myös keskustella ihmisten omasta vastuusta itsestään ja omista lähimmäisistään

ei voida rakentaa suomalaista yhteiskuntaa ei taloudellisesti eikä toiminnallisestikaan sen varaan että aina se on viranomaistehtävä millä asioita hoidetaan vaan kyllä ihmisellä itsellään myös täytyy olla vastuuta itsestään ja läheisestään

kun hallitus antoi eduskunnalle tiedonannon kesällä kuntauudistuksesta silloin sitouduimme myös siihen että ennen kuin tuo kuntarakennelaki ensi kesän korvalla astuu voimaan pääpiirteet kaikista näistä uudistuksista ovat kuntakentän tiedossa

samoin esiin nousivat nuo ictn mahdollisuudet ja kyllähän siinä on erittäin suuri mahdollisuus poistaa päällekkäisyyksiä automatisoida monia eri työvaiheita

valtionosuusrahoitusjärjestelmän uudistuksesta kuntalain uudistuksesta kuntien tehtävien arvioinnista samoin kuin sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaista ja täällä helsingin seudulla myös tuosta metropoliratkaisusta

tiedämme että kaikki kunnat ja kuntayhtymät ovat omista lähtökohdistaan hankkineet omanlaisensa järjestelmät ja aikoinaan ei ole kiinnitetty huomiota riittävästi niiden yhteentoimivuuteen

näin ollen varsin työntäyteinen vuosi on eduskunnalle ensi vuonna odotettavissa kuntauudistuksen merkeissä mutta tiedämme kaikki että suomalainen kuntajärjestelmä on kyllä sen arvoinen että sitä kannattaa uudistaa ja kehittää

kun noita olemassa olevia järjestelmiä nyt yhteensovitetaan se vie oman aikansa mutta sitä työtä ollaan kyllä nyt määrätietoisesti tekemässä

muun muassa juuri näiden kuntaliitosselvitysten yhteydessä muutostukea kohdennetaan nimenomaan tähän kohtaan että kunnat suunnittelevat yhteisen tietoarkkitehtuurin ja sovittavat tietojärjestelmänsä yhteentoimivaksi koska siinä on merkittäviä tuottavuushyötyjä saavutettavissa

se missä erityisesti uskotaan ja nähdään mahdollisuuksia kuntauudistuksessa on nimenomaan nämä suurimmat kaupunkiseudut missä toiminnassa ja hallinnossa on päällekkäisyyksiä

siellä on mahdollista myös maankäytön asumisen ja liikenteen kysymysten kannalta saada enemmän tehokkuutta ja parempaa suunnittelua aikaan sillä että meillä olisi yksi valtuusto jonka päätöksenteon alla kokonaisuus olisi

eli vaikka täällä puhuttiin kauniisti yhteistoiminnasta ja siitä että tällä yhteisellä suunnittelulla saavutettaisiin riittävät hyödyt käytännössä tiedämme että kaupunkiseuduilla ongelman muodostaa kuitenkin se että jokainen kunta vastaa toteutuksesta ja rahoituksesta itse ja välttämättä se toteutus ja rahoitus ei suju sen koko alueen suunnitelman mukaisesti ja kokonaisen alueen tarpeen mukaisesti

erityisesti täällä nousi esiin tuo tampereen seutu joka on hienosti edelläkävijänä ollut tekemässä omaa rakenneselvitystään

nythän kaikki muutkin suurimmat kaupunkiseudut ovat hyvässä vauhdissa liitosselvitystensä osalta ja kyllä siellä ilman muuta myös tarvitaan näitä rakenteen uudistamisia

eli kaupunkiseuduilla näkyy myös se talouden eriytymisen näkökulma jolla on monenlaisia vaikutuksia seudun kehittämiseen

hallitus on joutunut kohdentamaan isoja leikkauksia kuntien valtionosuuksiin ja niitähän sisältyy edelleenkin kehykseen tulevalle vuodelle

itse näen kyllä erittäin tärkeänä sen että niihin ei enää jouduttaisi tulevassa kehyksessä kajoamaan koska tiedämme että kunnat ovat äärimmäisen kovilla tällä hetkellä taloudellisesti

mutta valtionosuusjärjestelmä sinänsä on kyllä välttämätön uudistaa

nythän tuo selvitysmiehen ehdotuksen pohjalta tehty lakiluonnos on parhaillaan kunnissa lausuttavana ja se perustuu tuoreimpaan tutkimus ja tilastotietoon

muun muassa tuo ikärakenteinen painotus mitä täällä jonkin verran kritisoitiin samoin kuin nuo sairastavuuskertoimen sisällöt ovat vattin ja thln tutkimusten mukaisesti tuohon ehdotukseen tehty

kyllä tuo kuntakentän palaute on ollut erittäin rohkaiseva siinä mielessä että vaikka tämä tie tuo isoja muutoksia kuntakohtaisiin valtionosuuksiin järjestelmän muutos on nähty silti välttämättömäksi koska kaikki tietävät kuntakentällä sen että nykyjärjestelmä on auttamattomasti vanhentunut

arvoisa puhemies

on todella ilo olla täällä esittelemässä ensi vuoden budjettia ja keskustelemassa siitä kun opetusministeriön osalta kyllä näkyy se että hallitus haluaa tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina painottaa erityisesti osaamista

sellaiset painopistealueet jotka näkyvät koko hallitusohjelmassa ja myös ensi vuoden budjetissa liittyvät nimenomaan perusopetuksen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun kehittämiseen aikuiskoulutuksen vahvistamiseen ja nuorten koulutusmahdollisuuksien parantamiseen

kuten tiedämme yksi merkittävä linjaus jonka hallitus jo ohjelmassaan on tehnyt liittyy siihen että vaikka perusopetuksessa ikäluokat pienenevät valtio ei vähennä rahoitustaan perusopetuksesta vaan tuo niin sanottu laskennallinen säästö ohjataan takaisin laadun kehittämiseen

arvoisa puhemies

perusopetukseen korkeakoulutukseen tutkimukseen ammatilliseen koulutukseen kaikkiin näihin satsataan hyvin paljon ja nuorten pääsyä koulutettuina työelämään parannetaan

tuo rahan hakeminen ja rahojen käytön raportointivelvollisuus varmistavat että nuo ryhmäkokoihin suunnatut rahat menevät varmasti luokkahuoneisiin

jo hallituskauden alussa tehty linjaus siitä että vaikka perusopetuksessa oppilasmäärä pienenee valtio ei pienennä rahoitustaan vaan ohjaa tuon niin sanotun laskennallisen säästön perusopetuksen laadun parantamiseen näkyy ensi vuoden budjetissa

teimme toukokuussa eduskunnan sivistysvaliokunnankin edellyttämän kartoituksen kunnista kuinka raha oli käytetty

arvoisa puhemies

keskustan tavoitteena on heikkojen kuntien malli ja hallituksen tavoitteena on vahvojen peruskuntien malli jossa kuntien tehtäviin jatkossakin kuuluvat kaikki asukkaiden kannalta keskeiset peruspalvelut

keskustan mallissa oltiin erottamassa sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa toisistaan mitä ei voi pitää perusteltuna siltä osin että meillä se kaikkein suurin palvelutarve kohdistuu ilman muuta ikääntyvän väestön palveluihin

myös hallituskauden alusta alkanut työ taiteen perusopetuksen vahvistamiseksi jatkuu

näiden osalta on hyvin tärkeää se että meillä järjestäjä on sama koska usein tarvitaan sekä sosiaali että terveydenhuollon palveluita eikä voi pitää mielekkäänä että ne erotettaisiin

tai jos tuossa keskustan mallissa kaikki vanhustenkin palvelut keskitettäisiin maakuntatasolle niin eihän silloin peruskunnalle jäisi juuri mitään tehtävää käytännössä ehkä perusopetuksen ylläpito

tämän vuoden alusta voimaan astunut yliopistouudistus on ollut myös taloudellisesti hyvin mittava uudistus

herää myös kysymys siitä olisiko meillä perusteltua pitää yllä näitä kaikkia itsehallinnollisia kuntia vain sen vuoksi että ne järjestäisivät perusopetusta kun kunnista merkittävä osa olisi liian pieniä itse asiassa tuonkaan tehtävän laadukkaaseen järjestämiseen tulevaisuudessa

hallituksen kuntauudistus joka perustuu vahvoihin peruskuntiin on näin ollen perusteltu asukkaiden palveluiden järjestämisen näkökulmasta kuntien itsehallinnon vahvistamisen näkökulmasta ja alueiden kehittämisen näkökulmasta

yliopistot ja yliopistouudistus näkyvät talousarvioesityksessä

ensi vuonna myös tuo yliopistojen rahoitusmalli uudistuu niin että laatu painottuu nykyistä enemmän

ilman muuta kaikki nämä lainsäädäntöuudistukset tulevat tähtäämään tuohon vahvojen elinvoimaisten peruskuntien malliin ja näin ollen kuntien kyllä kannattaa niitä muodostaa

tarkoitus on että jatkossa jokainen lukiolainen laatii henkilökohtaisen jatko opintoihin orientoivan suunnitelman ja ensimmäiset pilotit käynnistyvät jo tänä syksynä

yksi uudistuksen tuomista muutoksista on se että ensi vuonna yliopistojen tulisi työnantajana maksaa työttömyysvakuutusmaksua tuotahan valtio ainoana työnantajana ei maksa

ensinnäkin uudistuksen tavoitteena on se että jatkossa opiskelijoiksi valittaisiin ensisijaisesti henkilöitä joilla ei vielä ole lainkaan opinto oikeutta korkea asteella

on tärkeää että kaikilla omasta työmarkkina asemastaan riippumatta on mahdollisuus päivittää nyt omaa osaamistaan niin että kun käännymme tästä nousukaudelle niin jokainen yksilönä ja suomi kansakuntana olisi mahdollisimman hyvässä iskussa

täällä tuli esiin kuntien tehtävien arviointiin ja velvoitteiden vähentämiseen liittyvät kysymykset

tämän varmistamiseksi aikuiskoulutuksen opetuspaikkoja on lisätty tuntuvasti sekä lisätalousarviossa että ensi vuoden budjetissa

parinkymmenen vuoden mittaiseen neropatti

siinä ei välttämättä ole suurta eroa koska meillä joka tapauksessa ovat nämä samat veronmaksajat mutta tietysti pitää katsoa kumpi pystyy palvelun laadukkaammin ja tehokkaammin asukkaille järjestämään vai onko sellaisia tehtäviä jotka luontaisesti kuuluisivat ihmisten itsensä vastuulle tai joita yritykset tai järjestöt voisivat luontevasti hoitaa

näin ollen ensi vuoden talousarvio jatkaa hallituksen vahvaa linjaa jossa halutaan painottaa rahoitusta koulutukseen ja osaamiseen ja luoda näin vahvaa pohjaa hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen

täällä tulivat esiin myös kuntien tietohallintokysymykset joihin valtiovarainvaliokunta myös kiinnitti ansiokkaasti huomiota

meillä on mahdollisuuksia tehdä todella iso tuottavuusharppaus tietojärjestelmien osalta

meillä suomessa on historiallisesti kehitys mennyt sitä latua että jokainen kunta kuntayhtymä on hankkinut omat erilliset tietojärjestelmänsä ja ne eivät toimi yhteen kuten tiedämme

se on aivan vastaava tilanne kuin meillä olisi jokainen rakentanut omat rautatiensä ja nyt tällä hetkellä sitten rakennetaan näitä liittymäpintoja jotta järjestelmät ja niiden tiedot toimisivat yhteen ja se vie aikaa

eli ei meidän tilanteemme niin huono ole mutta tiedämme että meillä on mahdollisuudet paljon parempaankin ja nyt muun muassa osana kuntauudistusta meillä on kuntien ictn osalta käynnistymässä erillinen muutostukihanke missä tarjotaan erillistä tukea ja konsultointia kunnille nimenomaan siinä että yhdistymisvaiheesta alkaen ne saisivat isomman tuottavuushyppäyksen aikaan ict järjestelmien tehokkaammalla käytöllä ja päällekkäisyyksien poistamisella

liityn minäkin ensin tähän kiittelijöiden joukkoon jotka ovat kiitelleet ministeri vapaavuorta siitä että hän on hyvin tarmokkaasti puuttunut näihin asumisen liikenteen ilmastovaikutuksiin asuntojen energiatehokkuuden lisäämiseen samoin kuin myös pitkäaikaisasunnottomuuden ongelmiin joihin on tulossa todella hyvä toimenpideohjelma

mutta haluaisin kiinnittää huomiota vielä tähän rakentamisen laatuun koska erityisesti julkisella sektorilla kasvava ongelma on homekoulujen korjaukset ja kun tämä kosteus ja homeongelma tuntuu piinaavan todella pahasti tuota julkista rakentamista niin kysyisin kuinka ministeriössä varmistetaan se että näistä tehdyistä virheistä on opittu

täällä budjettikirjassa linjataan että erityisesti informaatio ohjauksen avulla pyritään nyt puuttumaan homevauriokorjausten suunnitelmallisuuteen laatuun ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

mutta kuinka tarkka tieto meillä on siitä mistä nämä ongelmat ovat johtuneet ja pystymmekö jatkossa nyt välttämään ne että olemmeko oppineet tästä jotakin

tärkeitä teemoja nousi muitakin esiin mutta on tietysti tärkeä muistaa se että yhdenkään yliopiston kehittyminen ei ole kiinni siitä saako se kerättyä ulkopuolista pääomaa omaan kassaansa

mutta toki olemme halunneet valtion puolella myös kannustaa yliopistoja nyt hyödyntämään tätä uutta mahdollisuutta kun ne eivät enää ole valtion virastoja ja meillä ei ole tällaista perinnettä että alumnit lahjoittaisivat esimerkiksi rahaa yliopistoille

säätiöyliopistot ovat toki luku sinänsä koska niiden kanssa on aivan säädekirjassa sovittu säätiöpääoman kartuttamisesta ja maksuosuuksista mutta muille yliopistoille tämä on niiden omaa vapaaehtoista toimintaa

mutta ensi vuonna kun tapahtuu todella tämä valtionosuuksien uudistaminen jota kuntaliitto on pitkään ajanut eli siirrymme niin sanottuun yhden putken malliin niin katsoimme että emme sinne valtionosuuksiin tuota ryhmäkokorahaa enää halua suunnata vaan suuntaamme sen erityisen haun perusteella

viime vuonnahan ensimmäistä kertaa selvitettiin ryhmäkoko

ensi vuonna aiomme toistaa tämän kyselyn osana tuota opettajatiedon keruuta jotta saamme vertailupohjaa sitten muutaman vuoden syklillä siitä mikä näyttää todella olevan se kehitys valtakunnallisesti

se on myös ollut erittäin hyvä väylä niille nuorille joilla on vähän hahmottumaton vielä se oma tulevaisuudenkuva

nuoret ovat hyvin epävarmoja omasta tulevaisuudestaan ja nuorella ihmisellä ei ole sitä elämänkokemusta että tietäisi mitkä ovat ne omat vahvuudet ja miten sinne omalle alalle mahdollisesti voisi kouluttautua

todella näin on että nyt kun budjetissa tuo yliopistojen raha on koottu tuonne yhdelle momentille niin sieltä eivät välttämättä kokonaisuudet sillä tavalla nouse esiin

mutta yliopistokeskusten rahoitus on turvattu eduskunnan edellyttämällä tavalla ja tasolla